arvoisa puhemies

en sano että työelämän tarpeiden koska tarpeiden määrittelyssä on uskallettava katsoa tulevaisuuteen ei pelkästään työelämään tässä ja nyt

edustaja kontulalle haluan lyhyesti todeta että kyllä aivan ilmeisesti meillä on henkilöitä jotka kokevat uskonnollisuuden esiintymisen kouluissa ongelmalliseksi ja on täysin mahdollista ja luultavaakin että näillä alueilla tapahtuu kouluissa aina silloin tällöin virheitä ja syntyy tilanteita jotka koetaan niin kipeiksi että kanteluun on aihetta

olemme liiaksi takavuosina ohjanneet ammattikorkeakoulujen kehittämistä kysynnän eli koulutukseen hakeutuvien nuorten toiveiden mukaan

olemme nyt oppineet ettei vetovoima ole riittävä eikä aina oikeakaan mittari koska siihen vaikuttavat muun muassa median synnyttämät mielikuvat siitä mikä ala tai ammatti on cool sekä opiskelupaikkakunnan imago

mutta on eri asia käsitellä tätä teemaa perustuslakivaliokunnassa ja tosiaan kuten edustaja satonen tässä äsken minäkin toivon että tällä tasolla asia on nyt tarpeeksi selvä ettei meidän tarvitse vuosi vuoden perään tehtailla mietintöjä samasta asiasta

on hyvä että uudessa rahoitusjärjestelmässä painopistettä siirretään vetovoimasta vaikuttavuuden laadun työllistävyyden ja tutkimuksen ja tuotekehityksen suuntaan

tämänkään käsittelyn syy eivät varsinaisesti olleet nämä kantelut vaan apulaisoikeuskanslerin kanteluihin liittyvät ratkaisut

arvoisa puhemies

lakiesityksen mukaan kaikki nykyiset ammattikorkeakoulut joutuvat siis hakemaan uuden toimiluvan

toimiluvan myöntämisen yhteydessä määritellään mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa

tämä ei ole kuitenkaan helppo tehtävä koska yhteiskuntamme on jatkuvan muutoksen kourissa ja koska kaikki opinahjoista valmistuvat eivät sijoitu koulutustaan vastaaviin tehtäviin muun muassa maastamuuton tai muille aloille siirtymisen takia

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on todellakin hyvin tervetullut ja tarpeellinen mutta eräs yksityiskohta siellä kiinnittää huomiota

insinöörinä minun kaiketi pitäisi suositella insinöörikoulutuksen volyymin vähentämistä jotta oma ja kavereideni työllistyminen olisi turvattu

pohditaanpa millaisista tuotteista suomalainen vienti koostuu

tässä kohtaa herää kysymys että onko tämä lähioikeuden haltijoiden jättäminen tästä tekstistä pois ihan tarkoituksella synnytetty tilanne vai onko tässä kyseessä jonkinlainen lipsahdus

silmiinpistävä insinööripainotteisuus pätee myös monien muiden menestyvien kansantalouksien esimerkiksi saksan kohdalla

väitän jopa että uudet tekniset innovaatiot ja sitä kautta osaavien insinöörien tarjonta työmarkkinoilla on vientiteollisuuden kriittisin menestystekijä sen ohella että raaka aineiden ja energian tarjonta logistiikka ja yleinen hintakilpailukyky ovat kunnossa

arvoisa puhemies

en halua puhua tätä vain insinöörinä insinöörejä kehuakseni vaan siksi että tiedostaisimme sen että terveen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon kykenevän kansantalouden taustalla on ainakin suomen tapauksessa pitkälle kehitettyjen korkean jalostusasteen tuotteiden vienti ja se edellyttää toki monien muiden kriittisten osaamiskomponenttien ja tuotannontekijöiden ohella korkeatasoista luonnontieteellis teknistä osaamista

edustaja kantolan ansiokkaan puheenvuoron jatkoksi on hyvä vielä nostaa esille eräs asia tässä keskustelussa ja sen asian käsittelyssä miten korvaamattomia henkilömiinat ovat suomen puolustuskyvylle

muita koulutusaloja millään lailla väheksymättä haluan siis muistuttaa että insinöörikoulutuksen laadusta ja volyymistä on pidettävä aivan erityistä huolta kun ammattikorkeakoulujen tulevista toimilupiin sisältyvistä tutkinnoista ja tutkintonimikkeistä tehdään päätöksiä

arvoisa puhemies

tässä on moneen otteeseen vedottu suomen pitkään itärajaan ja vähiin rajan puolustajiin

jokin aika sitten tiedotusvälineissä kerrottiin että suuri kiinalainen mobiililaitevalmistaja siirtää tuotekehitystä suomeen huippuosaavan it alan työvoiman tarjonnan takia

suomalainen tekninen osaaminen noteerataan maailmalla tänä päivänä jopa niin korkealle että työ tulee kiinasta tänne suomeen tekijänsä luo

onko todella niin että tositilanteessa se oletettu vihollinen marssisi jalkapatikassa itärajan yli

tällainen osaamisviennin syntyminen on käsittääkseni varsin uusi ja erittäin mielenkiintoinen ilmiö

minusta tavoite riittävän kokonaissuorituskyvyn säilyttämisestä korvaavilla ja käytöltään monipuolisemmilla järjestelmillä ja edelleen käyttöön jäävillä muun tyyppisillä miinoilla on täysin realistinen

suomen kannalta kysymys henkilömiinoista ei siis ole ensi sijassa tekninen vaan poliittinen eikä se muutoinkaan ole aivan niin yksinkertainen kuin miksi se tämän keskustelun aikana on kuvattu

koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja aloituspaikkojen karsinnassa on tietysti motiivina koulutuksen laadun ja työvoiman kysynnän ja koulutuksen kohtaamisen sekä koulutuksen kustannustehokkuuden parantaminen mutta on tajuttava myös mikä merkitys koulutusyksiköillä on näiden koulutuspaikkakuntien elinvoimaisuuden ylläpitämisen kannalta

pienelle kaupungille voi olla erittäin vakava isku joka ajaa kaupungin hitaan mutta varman hiipumisen tielle jos ammattikorkeakoulutusta antava yksikkö lopetetaan

arvoisa puhemies

vielä palaan lähioikeuden haltijoiden kohtaloon tässä yhteydessä

ajattelen että tuo on kuitenkin aika selkeä yksityiskohta tässä ja toivoisin että ihan valiokuntakäsittelyn yhteydessä jo paneuduttaisiin tähän asiaan

niin kuin tässä aiemmin todettiin niin tällä hetkellä on paljon luovalla alalla esittävissä taiteilijoissa tekijöitä jotka ovat todella tiukoilla

siinä mielessä mitä nopeammin tämä asia saadaan niin kuin sanotaan sillä tavalla järjestykseen kuin sen tulee direktiivin mukaan olla niin sitä parempi

arvoisa puhemies

on tärkeää tiedostaa suomen vahvuudet ja uusien innovaatioiden kehittämisen ohella panostaa elinvoimaisiin perinteisiin teollisuudenaloihin

suomen meritekninen teollisuus on kasvattanut vuosikymmenten aikana erittäin mittavan ja arvokkaan osaamispääoman josta meidän on suhdannetilanteista riippumatta pidettävä hyvää huolta

globalisoituvassa maailmassa meritekninen teollisuus ei ole mikään auringonlaskun ala vaan potentiaalinen high tech ala jolla menestymiseen meillä on loistavat lähtökohdat kun suhdanteet aikanaan kääntyvät parempaan päin

toivon että myös tulevien vuosien painopisteitä arvioitaessa meritekninen teollisuus muistetaan ja pidetään korkealla prioriteetilla

olemme kuulleet että maailmantalous on hyvin herkässä ja epävarmassa tilassa

en usko että kenellekään on jäänyt epäselväksi että kreikan valtiontalouden hoitaminen tukipakettien avulla ei ole toiminut siten kuin toivottiin

on kuitenkin pystytty ostamaan aikaa kuten edustaja kataja aikaisemmin totesi ja sitä me tässä tilanteessa tarvitsemme jotta pystymme kriisin hoitamaan hallitusti

tällaisessa tilanteessa suomen on säilytettävä malttinsa ja toimittava siten että mahdollisuutemme selvitä tulevasta hyvin todennäköisestä talouden taantumasta ovat niin hyvät kuin mahdollista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

energiakysymykset ovat erityisesti energiaintensiivisen vientiteollisuutemme kannalta elintärkeitä

on ehdottoman tärkeää että vuosikymmenten päähän ulottuvia investointeja tehtäessä erilaiset epävarmuustekijät voidaan minimoida

muuten käy joko niin että kannattavuuslaskelmat ovat liian pessimistisiä ja investoinnit jäävät alimitoitetuiksi tai niin että laskelmat ovat liian optimistisia ja matkan varrella törmätään kannattavuusongelmiin

arvoisa puhemies

voimalaitosveron perusteluiksi siis mainitaan voimalaitosten ansioton hyötyminen päästökaupasta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja kuten äskeisessä debatissa täällä todettiin monen teollisuusyrityksen kohdalla kyse päästöttömän sähköenergian tuotannossa on oman energiatarpeen tyydyttämisestä

lakiesityksen yleisperusteluissa todetaankin että voimalaitosveron valmistelun lähtökohdaksi asetettiin alun perin se että teollisuuden omatuotanto ja osakkuussähköön ei kohdistettaisi veroa mutta oikeudellisten teknisten veron soveltamisalan rajauksiin ja eun valtiontukikysymyksiin liittyvien ongelmien takia veroa ei voitu ottaa käyttöön tällaisen rajauksen pohjalta

näiden äsken mainittujen teollisuusyritysten kohdalla voimalaitosvero on perusteeton ja ennakoimaton lisärasite joka heikentää näiden yritysten tuotteiden hintakilpailukykyä markkinoilla

toinen periaatetasolla nurinkurinen piirre tässä esitetyssä verossa on edustaja männistönkin täällä esille ottama piirre että se kohdistuu nimenomaan päästöttömään energiantuotantoon

tämä tapaus näyttääkin kaksinkertaiselta virheeltä

päästökauppajärjestelmässä nähdään virhe jota nyt paikataan uudella järjestelmällä joka ei sekään ole virheetön ja näistä virheistä näyttää jälkimmäinen edellistä isommalta

arvoisa puhemies

isojen teollisten investointien kannattavuuslaskelmissa esiintyy termi poliittinen riski

sillä on hintansa

suomessa tulisi pyrkiä sellaiseen energiapolitiikkaan ja lainsäädäntöön jossa poliittinen riski minimoituu

toisin sanoen energiapolitiikan pitää olla ennustettavaa

erityisen tärkeää tämä on nyt kun vientiteollisuutemme kamppailee hintakilpailukykyongelmien kanssa ja kun ollaan käynnistämässä isoja vuosikymmenten päähän ulottuvia investointeja perusvoiman tuotantoon

arvoisa puhemies

venäjän entinen valtiovarainministeri jegor gaidar kirjassaan imperiumin tuho luonnehtii venäjän tilaa imperiumin jälkeiseksi syndroomaksi

arvoisa puhemies

ainoa positiivinen piirre lakiesityksessä on se että veron taso on nyt selvästi alempi kuin hallituksen alkuperäisissä kaavailuissa

gaidarin mukaan imperiumin palauttaminen on utopia joka nojaa kansallistunteeseen ja viestintään joka vierittää syyn erilaisista ongelmista ulkopuolisten niskaan

kuitenkin tällainen palautuspolitiikka joka on utopia nojaa harhaiselle kuvalle todellisuudesta ja se on hyvin vaarallinen ja voi johtaa suureen katastrofiin

tällainenkin skenaario meidän on otettava huomioon

suomella on eu maana ja venäjän rajanaapurina mahdollisuus auttaa rakentavien ratkaisujen löytämisessä venäjän ja länsi euroopan välisiin suhteisiin

voimme esimerkillämme osoittaa miten luottamuksellisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä naapurisuhteita ylläpidetään ja rakennetaan

arvoisa puhemies

ylen rahoituksessa on se ongelma että jokainen yle veron maksaja joutuu osallistumaan sellaisen toiminnan rahoittamiseen josta itselle ei ole hyötyä ja jota ei kykene tai edes halua ottaa vastaan

arvoisa puhemies

olemme yhdessä sopineet niistä toiminnoista joita yhteisvoimin ylläpidämme ja jotka ovat meille suomalaisille hyviä hyödyllisiä ja tarpeellisia hyvän yhteiskunnan rakentamiseksi ja muun muassa kansallisen kulttuurin vahvistamiseksi

mitä tulee uskonnonvapauteen en näe itse tätä taustaa vasten ylen velvoitteen tuottaa suuren kuluttajakunnan käyttöön hartausohjelmia olevan mitenkään joittenkin kansalaisryhmien oikeuksia tai uskonnonvapautta loukkaavaa

liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä tulee painottaa hankkeiden kokonaistaloudellista koordinointia ottaen samalla huomioon pyrkimys liikenneturvallisuuden ja liikenteen ympäristöystävällisyyden parantamiseen

onneksi vastaanottimessa on se nappula jolla voi kääntää halutessaan vastaanottimen toiselle kanavalle tai peräti pois päältä jos ohjelma ei miellytä

on hyvä muistaa ja tiedostaa että esimerkiksi ylen ykkösen ohjelmissa aamun hartaita säveliä ja aamuhartaus on yksi kaikkein kuunnelluimpia ohjelmakokonaisuuksia

minäkin haluan kiinnittää huomiota siihen että lastentarhanopettajan viroissa työskentelee runsaasti sosionomin koulutuksen saaneita henkilöitä joilla varhaispedagogiikan koulutus on varsin rajallinen

tältä osin hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa on vaikea taloudellinen tilanne huomioon ottaen päästy tyydyttävään ratkaisuun

tästä palvelusta lämmin kiitos ylelle ja samalla toivomus että näiden suosittujen ohjelmien lähetysajat voitaisiin nykyisestä palauttaa niihin minuuttimääriin joihin totuimme viime ja sitä edellisinä vuosikymmeninä

ihmisyksilön kehityksessä varhaisimmat vuodet ovat ne kaikkein tärkeimmät eikä ole todellakaan yhdentekevää millaisin koulutuksellisin valmiuksin varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee vastuullista työtään tulevaisuuden toivojen parissa

panostus raideliikenteeseen on myös panostus ympäristöystävällisyyteen mikä korostuu etenkin isompien seutukeskusten välisessä liikenteessä ja kaupunkien joukkoliikenteessä

pidämme hyvinä myös itärajan liikenneväyliin tehtäviä investointeja jotka parantavat liikenneturvallisuutta itä suomessa ja sujuvoittavat tulevina vuosina toivottavasti kasvavaa venäjän kaupan tavara ja henkilöliikennettä

on todellakin tärkeää tuntea esimerkiksi lasten herkkyyskaudet ja hallita niiden huomioon ottaminen lasten pedagogisessa ohjaamisessa ja tähän täällä muun muassa edustaja vahasalokin viittasi aiemmin puheenvuorossaan

toki pedagoginen koulutus ei ratkaise kaikkea vaan työntekijän persoonallisuus ja asenne työtään kohtaan työjärjestelyt tilat välineet ja myös työyhteisön johtaminen vaikuttavat työn tuloksellisuuteen ryhmäkoosta puhumattakaan

liikennepolitiikan merkitystä kansantalouden kannalta korostaa vientiteollisuuden riippuvuus saumattomasti toimivista kustannustehokkaista logistisista ketjuista

valiokunta korostaa mietinnössään että kuljetusten korkeita kustannuksia tulee pyrkiä suomessa alentamaan logistiikan tehokkuuden ja sitä kautta teollisuutemme kilpailukyvyn parantamiseksi

mutta vaikka työ tekijäänsä neuvookin varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ei kyllä opita pelkästään päivähoitotyötä tekemällä vaikka edustaja myllykoski tähän tapaan puheenvuorossaan arvelikin

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy tähän tavoitteeseen ja huomauttaa samalla että kotimaan tavaraliikenteestä valtaosa kulkee edelleen rekkakalustolla

samalla kun suurissa kaupungeissa joukkoliikenteen piiriin on oikeilla ratkaisuilla mahdollista saada vielä paljon nykyistä suurempi osuus asukkaista on tunnustettava pienempien keskusten ja maaseudun liikenteen täysin erilaiset realiteetit

valiokunta mietinnössään ansiokkaasti huomauttaakin että henkilöautoliikennettä ei pidä nähdä ongelmana

mikäli henkilöautoilun kustannuksia merkittävästi lisätään johtaa se väistämättä kansalaisten eriarvoistumiseen

tällä hetkellä yliopistokoulutuksen volyymi on selvästi alimitoitettu

tältä osin kuuntelin tyydytyksellä ministerin pohdiskelua tiekartasta jonka laatimisen osana etsittäisiin ratkaisu myös lastentarhanopettajien koulutuskysymykseen

välttämättömään henkilöliikenteeseen ja toisaalta yhteiskunnan palvelut verojen kautta mahdollistavaan teollisuuden kuljetussektoriin ei tule kohdistaa uusia rangaistusluonteisia maksuja

lastentarhanopettajakoulutuksen saaneiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden korvaaminen sosionomeilla ei ole oikea ratkaisu tähän asiaan

arvoisa puhemies

olemme tyytyväisiä siihen että suomessa ollaan vihdoin heräämässä liikennepolitiikassakin siihen tosiasiaan että maamme on tosiasiallisesti itämeren ja läheisen pohjoisen jäämeren ympäröimänä merivaltio ulkomaankaupan näkökulmasta kuin saari

vastuunjako on sovittu kansantalouksien kantokyvyn mukaiseksi

aina ei ymmärretä että päiväkotitilojen akustiikkaan on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja laitettava rakenteisiin ääntä vaimentavaa materiaalia niin että meluhaitoista ei lasten eikä työntekijöiden tarvitse kärsiä

voidaan jopa todeta että olemme tässä mielessä itämeren ainoa saarivaltio koska meillä ei ole kilpailu kykyistä maayhteyttä vientiteollisuutemme päämarkkina alueelle keski eurooppaan

myös suuri osa ulkomaille tapahtuvasta henkilöliikenteestä tapahtuu meriteitse